väliinputoajillehan se tarkoittaa kestämättömiä inhimillisiä ja taloudellisia ongelmia kun nyt muutoksenhakulautakunnissa odotellaan vuosi päätöksiä

tältä osin sanoisin että eu direktiivi jota nyt käytetään ikään kuin sumuverhona tälle lainsäädännölle ei edellytä humanitaaripykälän säätämistä vaan eu lähtee nimenomaan siitä että turvapaikka ja toissijainen suojelu on eu direktiivissä määritelty ja mikäli halutaan säätää kansallisesti näistä humanitaariperusteista siitä on säädettävä erikseen

on todella tärkeä päivä ihan myöskin eduskunnan budjettikäsittelyjen näkökulmasta että tämä pomminvarma liikeidea mikä senaatilla on tulee nyt läpivalaistua ja että voidaan myös katsoa kokonaistaloudellisesti ja toiminnallisesti tämän betonoidun vuokraosuuden paisumista myös kriittisesti niin kuin tässä tarkastusvaliokunnankin kannanotossa on

erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto ovat kriisiytymässä

tarvitsemme laaja alaisen myös tulevaisuuteen luotaavan harmaan talouden torjuntaohjelman jossa määritellään selkeät tavoitteet ja voimavarat viranomaisille sekä yhteystyömallit työmarkkinajärjestöjen kanssa

se oli hyvä sinänsä mutta meidän on katsottava millä tavalla me voisimme enemmän kohdistaa tarpeessa oleville oikeudenmukaisesti tukia ja myös maksukyvyn ottaa näissäkin asioissa paremmin huomioon

on erittäin tärkeätä että tässä eun euroopan laajuisten ten t ydinverkkojen osalta meidän venäjä strategiamme myös pohjoisten alueiden strategiamme näkyy

tämä on niin kuin lähtökohtana kuitenkin hyvä todeta ettei tässä käytetä vääriä perusteita sille että tässä asiassa nyt toimitaan

tämän kompensoiminen ei onnistu kyllä megarekoilla päinvastoin aikaansaadaan muutama sata varoituskolmiota teille

hallitus keskittyy rakentelemaan terveydenhuoltoon uusia hallintohimmeleitä ja miettii miten yksityiset palveluntarjoajat voivat parhaiten hyödyntää julkisten sairaaloiden kapasiteettia

tässä mielessä myös valtiovarainvaliokunnan puolesta joka on budjettikäsittelyssä liian ohuesti mutta kyllä oikein puuttunut asiaan on kiitettävä sitä että nyt tarkastusvaliokunta ja valtiovarainministeri rinne ottavat tämän asian nyt framille niin kuin se pitää ottaa

enemmänkin pitää kiinnittää nyt huomiota oikeasti siihen että tuetaan kuten saksassa tämän metsäteollisuuden osalta muun muassa energia ja kuljetusjärjestelmiä

aikaisemmin virkamiehet ovat toimineet hyvin itsellisesti jopa vähän irti ottaen ja nyt me ihmettelemme sitten seurauksia itämeren rikkipäästöissä ynnä muuta

herra puhemies

tällä on erittäin iso vaikutus tervehdyttävästi ja myönteisesti koko hallintoon ja palveluihin

myös sosiaaliturvan uudistamiseen täytyy osoittaa riittävä rahoitus

kysymyshän on siitä että hallitus on mennyt thorsin myötä se ei ole ministeri thorsin esityksiä vaan hallituksen esityksiä ulkomaalaislaissa ja signaaleissa ruotsin tielle

unioni kehittää yhteisen maahanmuuttopolitiikan jolla pyritään kaikissa vaiheissa varmistamaan muuttovirtojen tehokas hallinta jäsenvaltioissa laillisesti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu sekä laittoman maahanmuuton ja ihmiskaupan ehkäiseminen ja tehostettu torjunta

arvoisa puhemies

tietojen pitää koskea koko urakointiketjua

rakennustyömaalla työntekijän pakollisena käytettävään kuvalliseen tunnistekorttiin on liitettävä veronumero valvonnan tehostamiseksi

alaikäisten lasten määrä on seitsenkertaistunut sen takia että te olette nimenomaan käyttäneet sitä mahdollisuutta hyväksenne että jo puolitoista kuukautta tänne tulon jälkeen tehdään perheenyhdistämishakemuksia

toivoisin myöskin että ministeri kävisi vielä näitä uusia rahoitusmalleja läpi onko kaavoitushyötykysymyksiä tai kuntarahoituksen kehys ajattelua ja tarkastelua ja onko vielä tarkemmin käsitelty näitä kasvupanostuksia infraan mahdollisissa elvytystilanteissa ja kriisitilanteissa

sosialidemokraatit haluavat tehdä suomesta jälleen hyvinvointivaltion jossa ei tarvitse lähteä hakemaan ruokaa leipäjonosta tai pelätä jäävänsä ilman hoitoa tai apua sitä tarvitessaan

puhemies

sdpn hylkyesitys kaatui

tämä kyseessä oleva verotusratkaisu on surullinen esimerkki myös hallitusohjelman ulkopuolisista ratkaisuista

tämän takia on myös nähtävä se että ei pidä myöskään tehdä vääränlaisia vetovoimaan väärällä tavalla vaikuttavia tekijöitä vaan suomen on palattava aktiivisemmin eun yhteiseen valmisteluun komission kanssa ja suoraan sanoen tältä osin pyrittävä saamaan myöskin kansallisesti tätä tilannetta paremmin hallintaan

välittömiä toimenpiteitä tarvitaan neuvolapalvelujen lapsiperheiden kotipalvelun ja kouluterveydenhuollon pikaiseksi kuntoon saattamiseksi

suomessa tehtävässä työssä on aina noudatettava suomalaisia työehtoja

tätä on aktiivisesti käytettävä varmistamaan että meillä kansallisesti myöskin säilyy metsäteollisuuden perusta jotta uuden sukupolven tuotteet ja kehittäminen voidaan varmistaa

osana työmarkkinoiden vakautta ja oikeudenmukaisuutta ammattiliitoille on annettava kanneoikeus ja tilaajavastuulakia vahvistettava kuten sdp työelämäreformissaan on esittänyt

on kyllä myös merkille pantavaa se että hallitus on myöskin löysäämässä tältä osin työvoiman saatavuusharkintaan liittyviä kriteerejä

valtion on selkeästi sitouduttava vanhuspalvelujen ja omaishoidon turvaamiseen sekä varmistettava vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun rahoitus

eli omistajaohjaus tältä osin pitää varmistaa

nimittäin me emme voi valita tietä jolla eu päätyy velkaunioniin jossa talouttaan vastuuttomasti hoitavan maan velat automaattisesti hoidetaan toisten maiden tai esimerkiksi espanjan ja italian velkapapereiden ostamisella ekpn toimesta

se tarkoittaa sitä että tässä vakavassa nuorisotyöttömyyden kasvutilanteessa te olette antamassa pysyvän oleskelu ja työluvan kuusi kuukautta maassa olleelle turvapaikanhakijalle vaikka hänellä ei olisi henkilöllisyyttäkään

lyhytnäköisellä kulukuurilla ei tätä valtamerilaivaa mikä metsäteol lisuus on hoideta eikä vastuuta työntekijöistä ja paikkakunnista joilla yritys toimii

eun on lisättävä kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä nimenomaan mitä tulee niiden sosiaalisten taloudellisten ja yhteiskunnallisten olojen tukemiseen eriasteiseen kriisinhallintaan mutta siihen liittyy myöskin ranskan lailla palauttamiseen liittyvä tukeminen esimerkiksi niiden turvapaikanhakijoiden tukeminen yrittäjinä jotka palaavat kotimaihinsa

tämähän ei ole mikään kalastuslaki vaan rahastuslaki jonka te olette panneet lausunnolle

tätä paniikinomaisesti hallitus on sitten eri tavoin yrittänyt kasata ja siitä syntyi tämä kaksikin kertaa korjattu fantastinen energiaverouudistus

valtion metsät ovat tasaisen puuhuollon ja aluekehityksen kannalta erittäin tärkeä varanto ja sitten on aika yllättävää että kun metsähallituksen tiukoista tulostavoitteistakin on puhuttu niin täällä halutaan itäisen ja pohjoisen suomen merkittävä toimija työllisyydessä ja myös energiataloudessa ja metsätaloudessa panna huonompaan asemaan

vakavassa talous ja työllisyystilanteessa harmaa talous rämettää hyvinvointivaltion perustaa yhteiskuntamoraalia sisäistä turvallisuutta ja yhteistä kansallista selviytymistämme

vapaiden markkinavoimien nimeen vannova kokoomus tarjoaa amerikkalaista mallia myös suomen köyhille

mutta itsetuntoa ja kansallisen edun tunnustamista pitäisi olla siinä että me yhdessä suomen eduskunnassa tunnustamme että suomen vakuusvaatimus vauhdittaa joka tapauksessa välttämättömiä uusia euroalueita koskevia ratkaisuja

ihmisten oman vastuun korostaminen ja julkisten palveluiden alasajo merkitsee pahimmillaan sitä että vaikeuksissa olevat jäävät oman onnensa nojaan

valtio omistajan erityisesti on näin toimittava ja vältettävä ja estettävä se että lyhytnäköisellä johtamisella esimerkiksi stora enso voisi hukata jatkuvia mahdollisuuksiaan uudistua ja turvata menestyksensä tulevaisuudessa tutkimus tuotekehitys ja innovaatiopalvelujen osalta

kannatan ed

ei näin lyhytnäköistä kantohintapolitiikkaa edes mtkn johto ilkeä esittää julkisuudessa mitä täällä sen uskolliset aisankannattajat tekevät

meillä en ole kuullut ministeri thorsin ja hallituksen tehneen mitään erityisiä toimenpiteitä tämän eun aktiivisemman palauttamispolitiikan kehittämiseksi jota eu ja komissio esimerkiksi ovat pitäneet tärkeänä

tämä on kyllä lyhytnäköistä ja todella vakavaa työtä

mäntymaa puuttui erittäin tärkeään kysymykseen eli peitetoimintaa tekevien poliisien toimintaedellytyksiin ja tämän työn merkitykseen kovan rikollisuuden torjunnan ja henkirikosten selvittämisen osalta

sitten kun meidän kansallisesti pitäisi myös pystyä varmistamaan erityisesti vientiteollisuuden metsäteollisuuden toimintaedellytykset ja rakenteet jotta meidän valtiontaloutta voidaan lähteä hoitamaan niin metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä vaarannetaan muun muassa tällä energiaverolla tosiaan vakavasti

jos ei tule pinoa ollenkaan jos sellutehtaat eivät pärjää jos meidän metsäteollisuutemme toimintaedellytykset eivät ole kunnossa niin kyllä metsänomistajat ovat niitä ensimmäisiä jotka rupeavat kärsimään

herra puhemies

puuterminaalit on toteutettava

ympäristösäätelyssä ja kansallisessa edunvalvonnassa metsäsopimuksessa biomassakriteereissä on meidän eun mallioppilaasta siirryttävä eun malliosaajaksi osattava valvoa kansallista etuamme ja teollisuutemme toimintaedellytyksiä

voin myöskin vakuuttaa sisäministerinä tässä asiassa myös konkreettisesti peitetoimintaan osallistuvien poliisien kanssa tapauksia läpikäyneenä että tässä on nyt erittäin vakava asia kuten edustaja mäntymaa sanoi

vain hallitulla ja myös kansalaisten luottamuksen saavalla turvapaikkajärjestelmällä me voimme viedä eteenpäin meille aivan välttämätöntä työperäistä maahanmuuttoa

kuntalaisten oikeus julkisiin palveluihin on uhattuna

kyllä tämä on edesvastuutonta toimintaa ja osoittaa miten hallinta puuttuu miten hallitus ajelehtii nyt tällä hetkellä todella vakavalla tavalla puhutaan sitten tulevaisuuden ratkaisupaineista joihin tulee myös hallitsematon paine kun nyt ei asioita pystytä hallitsemaan

te olette liian innokkaita paavia paavillisempia

kansalaisten on ymmärrettävä että viranomaiset paitsi tuntevat vastuunsa laillisesta maahanmuutosta ovat myös määrätietoisia vastustamaan laitonta maahanmuuttoa jonka varjolla turvapaikkajärjestelmän hyväksikäytöllä esimerkiksi alaikäisten käytöllä voidaan toimia ihmissalakuljetuksesta aina ihmiskauppaan saakka

kyllä nyt ollaan tietysti siinä pisteessä jossa kun kansalaisten ihmisten perusturvallisuus järkkyy kunnallisen itsehallinnon on väistyttävä

kiinnitän myös huomion siihen että peitetoimintaan osallistuva poliisi saattaa itsensä ja läheisensä perheensä meidän yhteisen turvallisuuden takia erittäin suureen vaaraan

metsänhoitoyhdistyslaki on hallitusohjelman mukaisesti uudistettava tämä voimakas kartelli purettava mikä siellä on ja tarvitaan erillinen veroa muistuttava metsämaksu tai vastaava joka voidaan vähentää puunmyyntituloista

arvoisa puhemies

sen takia olisi muun muassa pitänyt oikeusministeriössä jo aikoja sitten ottaa vakavasti sisäministeriön esitykset anonyymitodistamisesta nimenomaan peitetehtävissä toimivan henkilön henkilöllisyyden suojaamiseksi

muun muassa näistä syistä ja tämän mietinnön vastalauseen mukaisesti esitän esityksen hylkäystä

ensi vuoden talousarviossa hallitus leikkaa kaupunki ja seutulippujen valtionavustuksia ja maaseudun bussiliikenteen määrärahoja

eli asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta on turvattava ihmiselle pääsy hänen sairautensa edellyttämälle hoidon tasolle

nyt jälleen mennään tällä yleisellä liberaaliajattelulla tuhoamaan meidän turvallisuuden varmistamiseen liittyviä tärkeitä elementtejä

arvoisa puhemies

monissa keskisuurissa kaupungeissa joukkoliikenne on ajettu lähes alas ja lapset joutuvat menemään koulun pihalle seisoksimaan jopa tuntia ennen koulun alkua

siinä on nyt tärkeätä kyllä myöskin että emme tuhoa aikaansaatuja toimivia rakenteita sitä infraa jota on tehty

on muistettava että kehitysyhteistyö on myös ongelmien hoitamista ennen torejamme eli näen sen myös sisäisen turvallisuuden asiana

meidän viranomaisemme rajavartio ja poliisi eivät myöskään olleet enkä usko vielä tänäkään päivänä riittävästi heränneet tunnistamaan ihmiskaupan tunnusmerkkejä ja ihmiskaupan uhreja jotka eivät välttämättä organisoidussa etappimaahantulojärjestelyssään itse edes tiedä mikä on seuraava vaihe ja mihin ovat päätymässä

varkaudessa jossa on attendon jälkeen rakennettu erittäin sujuva erikoissairaanhoidon kustannuksia säästävä julkinen terveydenhuolto on osattava niveltää se koko perus ja erikoissairaanhoidon järjestelmä hyvin tähän mukaan

vastalauseessamme esitämme lisäpanostuksia ja tukimuotoja korjausrakentamiseen

kansallisten säädösten valmistelun osalta tätä kansallista edunvalvontaa pitää oleellisesti parantaa ja pitää tehdä uusien metsäteollisuuden tuotteiden strategia ja on tarkasteltava laajemmin metsäteollisuuden merkitystä kansallisen selviytymisen ja valtiontalouden kannalta

sosialidemokraatit haluavat turvata niin vuokratalojen vuokralaisille kuin kerros ja rivitaloyhtiöiden asukkaille yhdenvertaisen korjausremonttituen

ja myöskään vanhentuneilla maakuntarajoilla ei enää saa olla tämän järjestelmän toimivuuden kanssa tekemistä

valtiovarainvaliokunnan hallinto ja turvallisuusjaosto on budjetin käsittelyn yhteydessä valitettavasti kiinnittänyt kahteen asiaan huomiota viime talvena erityisesti siihen että valvonta ja hallinta ei kyllä täysin näissä hankkeissa ole pitänyt ja epävarma tunne tuli

tämä ei onnistu elleivät viranomaiset tee määrätietoista työtä yhteistyötä euroopan unionin puitteissa ja myös kansallisesti

arvoisa puhemies

kansalaisten osallistuminen suora vaikuttaminen edustuksellisen demokratian toimintaan on todella demokratian kannalta tärkeää ja on sanottava että eduskunnan asiantuntijakuulemisissa ja käsittelyissä pitäisi olla enemmänkin avoimuutta

on erittäin tärkeätä että lopetamme sellaisen politiikan jossa ovet ja ikkunat ovat auki ja silmät kiinni

kieltämättä ministerihän itsekin avasi vinkkikanavan mikä osoittaa että jonkun verran on ehkä epäselvyyttä

meidän täytyy myös taloudellisesti inhimillisesti katsoa mitä seuraamuksia maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikasta joka tällä hetkellä ei ole hallituksella halli pitäisi

meillä liikaa annetaan etujärjestöjen ja

ja myös maa ja metsätalousvaliokunta on hyvin tuottajasidonnainen ja omillaan kytkennöillään toimiva ja senkin käsittelyä pitäisi päästä tämän myötä jatkossa kyllä enemmän avaamaan

ja kyllä vaikka elinkeinoa pidetään laillisena niin meillä valitettavasti on ollut koko ajan menneinä vuosina valitettavia esimerkkejä turkistilojen valvontatuloksista

vain kanssaihmisistä huolehtiva ja yhtenäinen kansa auttaa meidät tästäkin kurimuksesta yli ja eteenpäin b virusta ja sir ne

olen samaa mieltä että kyproksen tilanteella vaikka se ei suoraan tähän verosopimukseen liity on tähän kuitenkin vahva asiallinen liittymäkohta

kyproksen harmaan talouden ja rahajärjestelmän myös talousrikollisuuteen liittyvät vakavat piirteet aina venäläistä mafiaa myöten vaativat kyllä suomen eduskunnalta ja valtiovarainvaliokunnalta myös jatkossa erittäin asiallista paneutumista

tähän infra oy

tältä osin en malta olla kyllä huomauttamatta että juuri tällaisia tilanteita varten euroalueen ja eun rahoitusmarkkinoiden valvonnan ja juuri pimeän ja rikollisen rahoituksen avoimuuden ja julkisuuden lisäämiseksi tarvittaisiin juuri rahoitusmarkkinaveroa josta on nimenomaan hallitusohjelmassa jonka puolivälitarkastelu on nyt kohta

hyvin merkillepantavaa on se että silloin kun käsitellään todella isoja linjakysymyksiä ja myös arvovalintoihin liittyviä kysymyksiä hallitus johdonmukaisesti kyllä loistaa poissaolollaan